sen halusin tuoda esille

perusedellytys öljyntorjunnassa on että öljyntorjunta aluslaivasto pystyy varautumaan mahdollisiin suuronnettomuuksiin niin avomerellä kuin ulkosaaristossa

ruuan saatavuuden varmistaminen eli niin sanotun ruokaturvan toteutuminen on ensiarvoisen tärkeää

tämä edunvalvontavaltuutus olisi tärkeä saada yleiseen tietoisuuteen että ihmiset osaisivat sellaisen tehdä

rakennusten kosteus ja homevauriot ovat todellinen ongelma

kosteus ja homevauriot ovat lisääntyneet etenkin kouluissa ja päiväkodeissa

ruuantuotantoon soveltuvat pellot ja muut mahdolliset maa alat on pidettävä tuotannossa sekä varmistettava että ruuantuotannon osaaminen säilyy ketjun kaikissa osissa

itse olen tehnyt edunvalvontavaltuutusasiakirjan ja siihenhän ei oikein löydy mitään kunnollisia mallejakaan vaan siinä täytyy itse sitten ymmärtää minkälainen paperi kannattaa kirjoittaa

öljyntorjuntavalmiuden lisääminen vaatiikin lähialueyhteistyön tiivistämistä

suomi on mukana koko itämerta koskevassa brisk projektissa jonka tarkoituksena on vähentää alusonnettomuuksista johtuvia ympäristövahinkoriskejä lisätä öljyntorjuntavalmiutta ja kehittää itämeren alueellista yhteistyötä

siinä tietysti kannattaa sitten ottaa huomioon myöskin niitä vaihtoehtoja että se jolle valtuutus ollaan antamassa todella menettää oikeustoimikelpoisuutensa

totopelien tuoton kehittyminen ja koko ravitalous ovat tällä hetkellä taloudellisesti erittäin haasteellisessa tilanteessa

mielestäni tärkein linjaus on että koko suomalaisen ruokaketjun kannattavuus ja kilpailukyky on turvattava

tuottajan asema on puolestaan kovinkin heikko

myös ympäristövaliokunta toteaa mietinnössään että yksittäinen valtio ei pysty pelkästään omilla toimillaan parantamaan itämeren tilaa vaan tarvitaan kaikkien valuma alueiden maiden yhteisiä ravinnekuormitusta leikkaavia toimia

valtion rahoituksen riittämättömyys johtaa siihen että homekoulujen korjaus riippuu pitkälti kunnan omasta rahoituksesta

itämeren suojelu vaatii pitkäjänteisyyttä sillä päästövähennysten vaikutukset näkyvät vasta pitkällä tähtäyksellä

valtion osuutta rahoituksesta tulee lisätä jotta kunnat pystyvät vastaamaan oppilaitosten korjaamis ja rakentamistarpeisiin

arvoisa puhemies

kiitän lakialoitteeni jo tähän mennessä saavuttamasta runsaasta kannatuksesta ja alan jo uskoa että tämä etenee mutta tietysti tarvittaisiin kuitenkin hallitukseltakin otetta näihin asioihin ja esitystä

sitähän omaishoito joka tapauksessa vaatii mutta tietysti raha omaishoidon tuen määrän kasvattaminen ja sen verovapaus mahdollistaisi tämän työn tekemistä monelle sellaiselle joka nyt tällä hetkellä ei kerta kaikkiaan taloudellisesti tähän työhön yllä

suomen elintarviketeollisuuden osaaminen perustuu alan vahvaan perustutkimukseen

rakennusinvestoinnit toisivat mukanaan kaivattuja työpaikkoja

arvoisa puhemies

kosteus ja homevaurioiden korjaamisessa ongelmaksi on noussut epätasainen työnlaatu ja korjausten suoranainen epäonnistuminen

tämä pitäisi toteuttaa mutta omaishoidon tukea pitäisi yhtenäistää ja kasvattaa ja se olisi yhteiskunnan kannalta plusmerkkinen suunta kuitenkin kokonaisuutena katsoen kun laitospaikat ovat hyvin kalliita

korjausrakentamisen laatua on parannettava

myös uudisrakentamisessa tulee kiinnittää huomiota kosteus ja homevaurioiden ehkäisyyn sillä uusissakin rakennuksissa on ilmennyt merkittäviä kosteus ja homevaurioita

suomessa valmistetuilla korkealaatuisilla turvallisilla elintarvikkeilla on kasvavaa kysyntää maamme rajojen ulkopuolella muun muassa venäjällä

valiokunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtion tukiehtojen muuttamiseksi siten että ne ohjaavat ja kannustavat kuntia rakennusten suunnitelmalliseen ja ennakoivaan kunnossapitoon sekä rakennusten elinkaaren oikea aikaisiin korjauksiin

lisäksi valiokunta edellyttää että jatkossa valtionavustus on perittävä takaisin valtion tuella toteutettujen korjaushankkeiden epäonnistuessa ehtojen rikkomisen vuoksi

valiokunnan ehdotus perustuu siihen että valtion tukijärjestelmin ei saa tukea korjausvelvoitteitaan laiminlyöneitä ja peruskorjauksia toistuvasti siirtäneitä tahoja

valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa ja tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä on käyty melko ansiokkaasti läpi globaaleja megatrendejä ja suomalaisen yhteiskunnan muutostarpeita

avustusten myöntämisperusteita tiukennettaessa on kuitenkin otettava huomioon että tuen myöntämisperusteiden muutoksilla ei saa rangaista jo nyt tukalassa taloudellisessa tilanteessa olevia kuntia

on syytä muistaa että tiukassa taloustilanteessa kunnassa joudutaan ensimmäisenä tinkimään juuri investoinneista jotta kuntalaisten lakisääteiset peruspalvelut pystytään turvaamaan

te ministeri orpo kerroitte äsken jostain maa ja metsätalousministeriössä käynnistetystä maatilan sukupolvenvaihdokseen liittyvästä projektista ja tämä alkoi aidosti kiinnostaa minua

se osuuskunnan verotuksen muutosesitys joka nyt hylättiin sehän oli tehty sellaiseksi että se olisi menetellyt aivan hyvin perinteisten tuottajaosuuskuntien kannalta esimerkiksi

eläkejärjestelmän on oltava kestävällä pohjalla sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen tulee pyrkiä laadukkaiden palvelujen tehokkaampaan järjestämiseen julkisen sektorin kokoa on arvioitava uudelleen ja on suhteutettava se rahoitusmahdollisuuksiimme

arvoisa puhemies

sen sijaan tämä hylky tehtiin sellaisten osuuskuntien aiheuttamasta syystä joilla ei ole mitään tekemistä perinteisen osuustoiminnan kanssa joilla ei ole mitään yhteyttä rochdalen kankureihin voisiko näin sanoa tässä

lauri oinosen kertovan äsken että ministeri katainen olisi luvannut näihin vakuutuskorvauksiin myöskin sovellettavan veronhuojennusta

sitten toiseen asiaan

toissa päivänä tuli maa ja metsätalousministeriön internetsivuille tuo manner suomen maaseudun kehittämisohjelman uusi versio

vaikka hidastuvan kasvun aikana on inhimillistä pohtia kulutusvalintoja tarkemmin niin jatkuva kulutuspäätösten ja investointien lykkääminen ei tilannettamme helpota

se siitä

nyt tarvitaan rohkeita ratkaisuja ja rohkeita investointeja

arvoisa puhemies

tämä olisi antanut huomattavasti pelivaraa budjettiin järkevällä tavalla niin että kuntien valtionosuuksia ei olisi tarvinnut leikata sillä tavalla massiivisesti kuin hallitus on nyt tekemässä

tärkeä linjaus on että mahdollisuuksien mukaan suosimme suorastaan vanhanaikaisella tavalla suomalaista tuotantoa kaikissa omissa kulutus ja investointipäätöksissämme

arvoisa puhemies

ja tästä ei olisi käsittääkseni ollut mitään vahinkoa

edustaja kallin vastalausetta koskeva esitys oli jo hyvin seikkaperäinen mutta nostan siitä vielä muutamia kohtia esille

ja en kyllä tunnista niitä osuuskunnan jäsenen jos edustaja kataja sitä tarkoitti verotusetuja joita olisi olemassa mutta ehkä hän ei sitä tarkoittanutkaan

arvoisa puhemies

tämän energiaverouudistuksen taustalla on työnantajan kansaneläkemaksun poisto joka jätti budjettiin miljardiluokan rahoitusvajeen

tämä ei ole kovin paljon

erittäin tärkeää olisi ottaa käyttöön yrittäjävähennys ja täytyy ihmetellä että hallitus ei ole tähän tarttunut

yhtä syntyvää työpaikkaa kohden vuotuiset yhteisöverotulot

jos jotain pitää kysyä niin arvoisa valtiovarainministeri aikooko hallitus tehdä jotain tehokkaampaa työllisyyden parantamiseksi

on löydettävä paljon yksittäisiä maanläheisiä keinoja kasvun työllisyyden ja pienyrittäjyyden kannustamiseksi

luovutustappiot eivät usein tule lainkaan vähennettäviksi koska tappioita kärsinyt verovelvollinen ei suinkaan säännönmukaisesti saa luovutusvoittoja viiden vuoden aikana

erittäin tärkeää on ottaa metsätalouden ominaisuudet huomioon pääomatulon progressiivisuutta käsiteltäessä

esimerkkinä tällaisista on muun muassa kaikkien toteuttamiskelpoisten yritysideoiden rahoituksen varmistaminen

joudumme koko ajan järjestämään rahoitusta eteläisille eurovaltioille joiden käyttäytyminen ei muutu

energian verotusta uudistetaan siten että tuotteen energiasisältö ja sen poltossa syntyvät hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset lähipäästöt otetaan huomioon verotuksessa

näin hän joutuu liikaverotuksen kohteeksi koska pääomatulot mukaan lukien luovutusvoitot ovat koko ajan verotuksen kohteena mutta pääomatulolajiin kuuluvat tappiot eivät tule vähennetyiksi

budjettialijäämän rajoituksetkaan eivät näiden valtioiden tapauksessa käytännössä toimi koska alijäämärajoituksen ylittymisestä seuraavat sanktiotkin ovat rahoitettavissa lainalla jota muut eurovaltiot muun muassa suomi ovat takaamassa

tässä maassahan pyritään suurempiin metsätalousyksiköihin ja siitä seuraa luonnostaan se että puukaupat myös ovat suurempia eikä verotuksella pitäisi kahlita rationaalista metsätaloutta

aika pitkälti tässä tietysti voidaan luottaa yksityisen riskinottokynnyksen ylittymiseen silloin kun järkevästä ja hyvästä ideasta on kysymys mutta se pitää varmistaa

toivottavasti tämä ei juutu byrokratian rattaisiin eussa

tappiontasauksen laajennuksen kohdistaminen vain bisnesenkeleihin ei ole ollut perusteltua

vielä voisin nostaa näistä keskustan vastalauseen tulvillaan olevista hyvistä esityksistä ylös tämän että matkakustannusten omavastuuta ei saisi työmatkoilla nostaa varsinkaan tällaisena aikana kun työmatkat pakostakin ovat usein entistäkin pitempiä

energiaverouudistus on linjassa hallituksen verolinjauksen kanssa jonka mukaan verotuksen painopistettä siirretään työn verottamisesta ympäristön kuormittamisen verottamisen suuntaan

kaikilla verovelvollisilla tulisi olla oikeus luovutustappioiden vähentämiseen samalla tavalla kuin he vähentävät muut pääomatulolajin tappiot

nyt kun hallituksessa päästään vihreästä liitosta toivottavasti eroon niin voitaisiin palauttaa tämä hiilidioksidiveron osuuskin palautuksen piiriin

käyttökelpoinen olisi yrityksen ensimmäisen työntekijän määräaikainen palkkatuki

lisäksi palkkatyöstä työttömiksi jääneiden siirtymistä yrittäjiksi olisi helpotettava esimerkiksi jatkamalla ansiosidonnaista työttömyysturvaa määräajaksi

toivoisin että ministeri orpo tekisi tästä esityksen valtiovarainministeriölle

arvoisa puhemies

nyt energiaverodirektiiviä ollaan muuttamassa ja epävirallisten muutosluonnosten pääsisältönä on ollut energiasisältö ja hiilidioksidiverokomponentin käyttöönotto

kataisen hallituksen käyttöön ottama pankkivero on oivallinen esimerkki kataisen hallituksen epäonnistuneesta veropolitiikasta

uusiutuva energia ja älykkäät materiaalit puun uudet käyttötarkoitukset ja biopolttoaineet on saatava tuotantoon

arvoisa puhemies

en lähde tässä ruotimaan tämän pääosin oikean sisältöisen ja oikean suuntaisen ehdotuksen yksityiskohtia

reitin ja suomalaisiin pankkeihin ja suomalaiseen finanssikonserniin kun sen sijaan isot pohjoismaiset finanssikonsernit ovat voineet hyödyntää eri maiden erilaisen veropohjan jättämät aukot ja minimoida verorasituksen

luonnon monimuotoisuuteen puhtauteen ja raaka aineiden tehokkaaseen käyttöön tähtäävillä teknologioilla tulee varmasti olemaan kysyntää tulevaisuudessa